kysyn voisiko ministeri tai sitten valiokunta selventää sitä miten on ammattikalastajien kohdalla jotka liikkuvat omalla kalastajaveneellään ja ammatikseen harjoittavat kalastusta kuuluvatko nämä nyt tämän tulevan rajoituksen piiriin

selonteosta näkyy että kehitysyhteistyö ei ole katteetonta haihattelua vaan pitkäjänteistä ja vastuullista turvallisuuden vakauden ja paremman elämän rakentamista yhdessä

annamme täyden tuen selonteon linjaukselle siitä että kehitysyhteistyö on tehokkainta silloin kun ihmiset saavat sen kautta mahdollisuuden itse parantaa hyvinvointiaan ja vaatia oikeuksiaan

siinä ei ole kysymys henkilökuljetuksista eikä suuren rahdinkaan kuljetuksesta paitsi ehkä silloin jos kuolleita kaloja veneessä on paljon mutta tästä olisi hyvä saada selvempi pykälä

olennaista on että kehityspolitiikan lähtökohdaksi on otettu ihmisoikeudet sekä kehitysmaiden omistajuus ja tavoitteeksi kestävät tulokset ja kehitysmaiden irtautuminen apuriippuvuudesta

ensinnäkin sen että päämäärää kohti koko ajan edetään toiseksi sen että menettelytavat vahvistavat luottamusta kaikkien osapuolten kesken

toimiva ja kestävä kahden valtion ratkaisu ei voi syntyä kansainvälisen painostuksen tuloksena siten ettei eri osapuolten intressejä otettaisi kohtuudella huomioon

kiitollisuuskaan ei ole almun saajan kiitollisuutta vaan iloa siitä että ulkopuolelta saatu tuki on antanut mahdollisuuden omien voimien ja taitojen löytymiseen ja kehittymiseen

pyrkimys maailmanlaajuiseen rauhaan ja vakauteen on suomen etujen mukaista koska maamme rajojen ulkopuolella tapahtuvien syvien konfliktien ja kriisien vaikutukset ulottuvat meihinkin

nyt esitetty helsingissä olevan palestiinalaisedustuston aseman korottaminen ei merkitse palestiinan valtion tunnustamista mutta ei se myöskään merkitse sitä että suomi ilman muuta hyväksyisi sen siirtokuntarakentamistoiminnan mitä israel tekee palestiinalaisalueella ja pitäisi sitä oikeana

historia on moneen kertaan osoittanut että väkivaltaisten tasa arvoa polkevien ja kriisissä olevien valtioiden ja yhteiskuntien vaikutukset heijastuvat ympäristöön kauempanakin

vesi on käypä esimerkki saavutuksista suomen kehityspolitiikassa jonka perustana ovat aina ihmisoikeudet tässä kohdin jokaisen oikeus puhtaaseen veteen

esitetyn sopimuksen myötä palestiinalaisedustustolle sen henkilökunnalle ja perheenjäsenille myönnetään wienin yleissopimuksen ja kansallisen lainsäädännön mukaiset erioikeudet ja vapaudet suomessa

suomen osallistuminen tähän operaatioon on linjassa sen kanssa että suomi pitää operaatiota sinänsä tärkeänä ja haluaa tiivistää eun yhteistyötä vastaavanlaisissa tilanteissa

kuuluisaa kankkulan kaivoa ei löydä kehitysavun vastaanottajamaista

nykytilaan verrattuna keskeisiä uusia oikeuksia olisivat vapautus välillisistä veroista tulleista ja autoverosta edustuston henkilöstön loukkaamattomuus ja lainkäyttövapautus

sopimus edistää näin palestiinan valtioperspektiivin vahvistumista ja raivaa tietä kohti tuota kahden valtion ratkaisua lähi idän konfliktiin

tila sortamiselle hyväksikäytölle ja korruptiolle käy ahtaaksi kun kansalaiset osaavat vaatia oikeuksiaan omilta hallituksiltaan ja kehitysapu tarjoaa mahdollisuuden ihmiselle parantaa itse omaa hyvinvointiaan

me tiedämme että keski afrikan tilanne on kriittinen

miksi keski afrikan ongelmat kuuluvat suomelle

kehityspolitiikka ei kuitenkaan yksinään voi tätä saavuttaa ja onkin erittäin hyvä että selonteossa tunnistetaan tarve lisätä johdonmukaisuutta ja ymmärrystä siitä miten politiikan eri lohkot vaikuttavat kehitykseen

kansainvälistä asemaansa palestiinalaiset ovat pyrkineet kohentamaan hakemalla jäsenyyksiä erilaisissa kansainvälisissä järjestöissä sekä tavoittelemalla vahvempaa statusta edustustoilleen eri maissa

edustaja lehti nosti hyvin selkeästi esiin sen yhden tärkeän kysymyksen että jos yhteiskunta asettaa velvollisuuksia rakennuksen omistajalle rakennuksen suojeluun liittyen niin samassa yhteydessä tulisi keskustella siitä millä tavalla yhteiskunta sopivasti voisi osallistua rakennusten ylläpitoon silloin kun tällainen velvollisuus asetetaan

siksi että meitä yhdistää keski afrikkaan yhteinen ihmisyys ja yhteinen maailma

suomi on suhtautunut toiveisiin ymmärtäväisesti

matka kohti kahden valtion ratkaisua jatkuu ja suomi tukee tätä matkaa

investointien houkuttelemiseksi tarvitaan vakaampia oikeusvaltioita parempaa koulutuspohjaa korkeampaa osaamista edistyneempää tasa arvoa ja demokratiaa

valtiovallan tuki muun muassa kirkollisten historiallisten rakennusten ylläpitoon toteutuu tällä hetkellä osittain yhteisöveron osuuden jakamisen muodossa

päättäväisten neuvottelujen on jatkuttava jotta inhimillinen oikeudenmukainen ja kestävä ratkaisu konfliktiin syntyy kahden valtion mallin mukainen kaikille osapuolille turvallinen ratkaisu

lähtökohta on oikea

vastuu maan kehityksestä on sen omalla johdolla ja suomi pyrkii toiminnallaan kohentamaan kumppanimaan kansalaisten ja valtion välistä luottamusta ja paikallisen kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä

arvioiden mukaan lähes puolet maan väestöstä tarvitsee kiireellistä humanitaarista apua

ensimmäiseen liittyy myös tämän tuen piiriin

arvoisa puhemies

työtä tehdään erittäin vaarallisilla alueilla mutta kun vakaus ja rauha sitten juurtuvat yhteiskuntaan vapautuu valtava määrä henkistä fyysistä ja taloudellista kapasiteettia kehitykselle

oikeusvaltiorakenteet koulutus kauppa ja investoinnit voivat muuttaa yhteiskuntia sellaiseen suuntaan ettei ihmisten tarvitse jättää kotiseutuaan ja ryhtyä epätoivoisiin matkoihin yli välimeren hakien parempaa elämää sen pohjoispuolelta

arvoisa puhemies

tämä näytelmä on tullut mieleen kun olen seurannut hallituksen tiedotustilaisuutta ja sitten pääministerin kommentointia tämän eläkeikänostoratkaisun yhteydessä niin yksipuoliselta tuo päätös vaikuttaa niin merkilliseltä sen päätöksen valmistelu

arvoisa puhemies

kun pörssiyhtiöt hallitukset toimivat ne toimivat niin että kun yhtiön arvoa halutaan korottaa järjestetään saneeraus pannaan työntekijöitä pihalle ja silloin yhtiön arvo osakkeen arvo nousee ja näin saadaan ihmiset kiinnostumaan yhtiöstä

pannaan ihmisiä pidemmäksi aikaa työelämään otetaan pois eläkkeitä leikataan tavallisten ihmisten etuja näytetään ryhtiä kovaa kuria ja näin saadaan kansainvälistä uskottavuutta hankituksi

turvallisuusympäristömme on muuttunut perin pohjin parin viimeisen vuosikymmenen aikana mutta silti on edelleen tärkeätä tavoitella mahdollisimman laajaa poliittista yhteisymmärrystä turvallisuuden ja puolustuksen kysymyksissä

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen että viittomakieltä käyttävät ymmärtävät itsensä kielellisenä ja kulttuurisena yhteisönä muiden vähemmistökieliryhmien tapaan

kiinnittäisin huomiota päätösehdotuksen ensimmäiseen ponteen jossa puhutaan painopisteen siirtämisestä korjaavasta toiminnasta ennalta ehkäisevään toimintaan ja samassa ponnessa puhutaan käytettävissä olevien voimavarojen uudelleen suuntaamisesta

sosialidemokraatit totesivat tuolloin että välittömän sodan uhan sijaan ovat kasvavan keskinäisen riippuvuuden maailmassa tulleet muunlaiset uhat kuten äkillisten ympäristökatastrofien mahdollisuus ihmisoikeusloukkaukset ja terrorismi

näin varmaan tulee tehdä mutta ajattelen että on tärkeää tässä samalla muistaa kuitenkin se että me emme voi tarkoittaa sitä että korjaavasta toiminnasta otetaan jotakin resurssia pois ja siirretään sitä ennalta ehkäisevään

useat tapaamiset kuurojen yhteisön kanssa ja keskustelut heidän parissaan työtä tekevien kanssa ovat auttaneet minua ymmärtämään että kysymys todella on kielellisestä ryhmästä eikä ensi sijassa vammaisryhmästä

näistä uudenlaisista uhista totesimme

kyllä siirtymävaiheessa tarvitsemme varmasti lisää resursseja siihen että ennalta ehkäisevää toimintaa voidaan vahvistaa

tämä yhtälö on hyvä muistaa kun katselemme eteenpäin

yksikään supervalta tai pienempi valtio ei voi nykymaailmassa taata kansalaistensa turvallisuutta taloudellista hyvinvointia tai elämisen laatua käpertymällä sisäänpäin vaan tarvitsee monenkeskistä yhteistyötä

tästä syystä perustuslakivaliokunta pitää tärkeänä että kun jatkossa edelleen vahvistetaan viittomakielisten oikeuksia niin samassa yhteydessä selvitetään tarve muuttaa perustuslain asianmukaista kohtaa siten että se takaisi viittomakielisten oikeudet paremmin

erityisesti tätä jännitettä riippumattomuuden riippuvuuden liittoutumattomuuden välistä kysymystä olisi ollut selonteossa hyvä syvemmin analysoida

arvoisa puhemies

luulen että ministerikin ajattelee niin että on hyvä että valtioneuvosto ei päätä yleisradion kanavaprofiileista vaan kanavaprofiilien harkinta kuuluu ylen johdolle hallitukselle ja strateginen taso tietysti myös hallintoneuvostolle

edustaja tolppanen jo vastaili tähän nollasopimuksia koskevaan kysymykseen

sosialidemokraatit tukevat valiokunnan esitystä että selonteosta kehitettäisiin jatkossa kokonaisvaltainen turvallisuusstrategia joka ohjaa tasapainoisesti kaikkien turvallisuuden alalla toimivien hallinnonalojen ja niiden voimavarojen kehittämistä

niin kuin kertomuksesta käy ilmi niin yleinen suunta on kuitenkin ollut se että kun henkilöstömäärää on jouduttu leikkaamaan ja vähentämään niin samalla vakinaisissa työsuhteissa olevien määrä on lisääntynyt ja määräaikaisten työsuhteiden määrää on vähennetty

selonteossa on minusta monipuolisesti nostettu esiin yleisradion roolia riippumattomien kotimaisten sisällöntuottajien riippumattomien tuotantoyhtiöiden aseman ylläpitäjänä tilaajana muiden televisioyhtiöiden rinnalla

selonteon laadinnassa kunnianhimoa on nostettava ja pyrittävä irti siitä että toimintalinjauksissa edelleen korostuvat puolustushallinnon ja kriisinhallinnan kehittäminen

edustaja sasi mainitsi nämä ipadit jakelutienä mahdollisena asiana jota tulisi ehkä selvittää ennakkoarvioinnin kautta

tässä yleisradion vastuu on suuri ja aivan oikein selonteossa selostetaan sitä miten ylen hallitus ja hallintoneuvosto strategian mukaisesti on linjannut niin että nyt kun talous on saatu paremmin tasapainoon näitä tilauksia kotimaisilta riippumattomilta yhtiöiltä lisätään

arvoisa puhemies

turvallisuusympäristön muutoksissakaan suomen ei pidä unohtaa vanhaa totuutta että harjoitetulla ulkopolitiikalla on turvallisuutemme kannalta suuri merkitys

hallintoneuvosto on avoin sille että tällainen selvitys käynnistetään mutta samalla on hyvä muistaa että uudessa yle laissa on hyvin selkeästi linjattu se että yleisradion tehtävänä on tuottaa kattava palvelu käyttäen hyväksi kaikkia viestintäverkkoja

nämä digitaaliset arkistot ja niiden käytettävyys avoimen tiedonlähteen ajatuksen mukaisesti on tietysti se jota pyritään kehittämään yhtiössä

sdp katsoo että siviilikriisinhallinnalla tulee olla etusija sotilaalliseen kriisinhallintaan nähden vaikka molempia tarvitaan demokraattisen ja toimivan yhteiskuntarakenteen sekä sitä kautta pysyvän rauhan luomisessa

siviilisektoriin resursoimalla voidaan parhaiten vähentää kriisien aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä

rauhanturvaamisessa tavoitteena tulisi olla meidän aktiivisuutemme palauttaminen lähelle menneiden vuosien lukuja sillä nyt suomalaisten rauhanturvaajien määrä on osittain taloudellisistakin syistä pudonnut reippaasti

tästä ei saa tulla pysyvää asiantilaa joka olisi samalla ikävä signaali kansainväliselle yhteisölle meidän sitoutuneisuudestamme tai sen puutteesta

tuon tähän keskusteluun joka on tärkeää ja johdonmukaista vielä yhden näkökulman

se liittyy siihen kuinka tärkeätä meillä kansanterveyden edistämisen ja siten lääketieteellisen tutkimuksen kannalta on se että me löydämme riittävästi tutkimushenkilöitä koehenkilöitä jotka ovat sitten suostuvaisia tähän tutkimukseen jota kautta löytyy sitten niitä tuloksia jotka lääketieteellistä kehitystä auttavat

aktiivinen mukanaolo kehittyvässä puolustus ja turvallisuusyhteistyössä eri toimijoiden kanssa sen eri muodoissa antaa olennaista tukea kansallisestakin turvallisuudesta huolehtimiseen

olen itse ollut joskus mukana lääketieteellisen tutkimuksen epävirallisena assistenttina ja tiedän hyvin kuinka vaikeata on löytää hyvin spesifiin erikoiseen tutkimushankkeeseen soveltuvia koehenkilöitä

tiiviimmän yhteistyön lisäksi suomen pitää rohkeasti tavoitella omaa eturivin osaamista muun muassa kyberturvallisuudessa jota ulkoasiainvaliokunta perustellusti esittää yhdeksi lähivuosien turvallisuuspoliittisista painopisteistä

mitä selkeämpi meillä on lainsäädäntö jossa turvataan tutkimushenkilön koehenkilön oikeuksia hän tietää mihin hän suostuu kun hän suostuu tutkimushenkilöksi sitä helpompi on saada näitä tutkimushenkilöitä mukaan tutkimukseen ja sitä parempia tuloksia sitten saavutetaan